toivon kuitenkin kovasti sitä että pääministerimme heräisi tästä eurounesta ja vakavasti miettisi sitä kuinka pitkälle me olemme valmiita menemään

edustaja kanerva osallistui myös tähän keskusteluun huolesta syyrian konfliktialueelta palaavista henkilöistä ja siitä voiko tämä radikalisoituminen lisääntyä suomessa

uskonkin kyllä sen että eräänä päivänä pääministeri ja valtiovarainministeri sanovat että suomen maksu ja takauskyky on tullut päätökseen saakka ja he muuttavat politiikkaa

siinä mielessä olen tyytyväinen että tämä ei ole niin sanotusti mikään perussuomalaisten juttu vaan tämä on yhteinen asia josta voidaan ihan rauhallisesti asiatasolla keskustella

tässä yhteydessä tietenkin perussuomalaiset on tässä maahanmuuttokysymyksessä vähän eri linjoilla kuin moni muu puolue ja se johtuu ehkä siitä että meillä on jollakin tavalla tullut semmoinen käsitys että välttämättä aina parhaalla mahdollisella tavalla islam uskovista maista tulevat henkilöt eivät sopeudu suomeen

onko siinä sitten erona nimenomaan tämä uskonnon erilaisuus koska islam uskonto ei ole pelkästään uskonto vaan se on koko yhteiskuntaan kuuluva identiteetti ja kokonaisuus

me olemme joskus jopa niinkin rohkeita puheenvuoroja pitäneet että me olisimme tässä pakolaispolitiikassa toivoneet sellaista harkintaa mistä maista esimerkiksi pakolaisia tänne maahan otetaan

on hyvin johdonmukaista ymmärtää se että mikäli henkilöitä otetaan pakolaisiksi vaikka aasiasta tai esimerkiksi vain kristittyjä niin heidän sopeutumisensa suomalaiseen yhteiskuntaan voisi olla tältä osin helpompaa

toki luotamme siihen että määrätyllä tavalla siellä pakolaisleireillä valintaa tehdään tarkasti ja taustoja tutkitaan mutta kuitenkin tähänkin saakka on ollut nähtävissä se että me emme aina pysty estämään ei toivottujen henkilöitten maahan tulemista

meidän ei tule tehdä samoja virheitä mitä naapurimaamme ruotsi on tehnyt olemalla liian lepsu maahanmuuttopolitiikassaan ja pakolaispolitiikassaan

tästä rattijuopumusasiasta haluaisin vielä sanoa muutaman huomion mitä aikaisemmassa puheenvuorossani en ehtinyt kertoa

kuten aikaisemmassa puheenvuorossani mainitsin jos poliisi ei tee tätä liikennevalvontaa juurikaan siinä määrin kuin aikaisemmin ilta ja yöaikaan niin on selvää että näitä tapauksia tulee vähemmän esille

lainsäädännössä on lisäksi tämä niin sanottu ensikertalaisuuspykälä joka näissä törkeissä kuolemantuottamustapauksissa rikkoo tavallisen kansalaisen oikeudenturvan tuntoa

mielestäni tällaisen puolikkaan kahden kolmasosan tai yhden kolmasosan tuomion kärsiminen on ainoastaan häpeäksi koko rikoslaille

törkeiden rikosten osalta tämä ensikertalaisuus pitäisi kokonaisuudessaan poistaa riippumatta siitä että oikealta ja vasemmalta aina sanotaan ettei meillä ole varaa siihen

meidän tulisi turvata kansalaisten oikeudenturvan tunto ja säilyttää uskottavuutemme siltä osin että me otamme vakavasti törkeiden rikosten uhrien kärsimyksen ja omaisten tuskan

arvoisa herra puhemies

kallis ruoka lisää eriarvoisuutta ja tässä ministerin pääluokassahan sanotaan suoraan näin että ruoan hinnan nousu ja globaali ruoan kysynnän kasvu lisäävät mahdollisuutta päätyä uuteen ruokakriisiin

turvallisuusriskejä

olisin tiedustellut ministeriltä mitä konkreettisia toimia hallitus aikoo tehdä siinä että saadaan tätä kilpailua parannettua ja vähittäiskaupan keskittyminen loppumaan sillä siellähän se suuri ruoan hinnan syy on yhdeltä osin

toisaalta olisin myös kysynyt sitä minkä ihmeen takia hallitus halusi nostaa myös ruoan arvonlisäveroa sillä eikö meidän pitäisi mennä päinvastaiseen suuntaan eurooppalaiselle tasolle ja käytännössä puolittaa arvonlisäveron määrä ruoassa vai millä keinoin hallitus meinaa turvata sen että kaikki suomalaiset saisivat syödä vatsansa täyteen jatkossakin hyvää suomalaista ruokaa

arvoisa puhemies

pelastakaa pankkinne pelastakaa valuuttanne ja maanne mutta ei suomen rahoilla

tämän vuoksi haluan vielä myös yhtyä edustaja kettusen esittämään hylkäysesitykseen joka on ainoa oikea tapa käsitellä tätä asiaa

arvoisa puhemies

sen verran haluan sanoa että kyllä minäkin näen myönteisenä maahanmuuton siltä osin kuin on kysymys työperäisestä maahanmuutosta mutta siihen se sitten aika pitkälle jääkin

lisäksi kun meillä on vapaa liikkuvuus me tiedämme että eu alueelta on hyvin paljon esimerkiksi rakennusalalla suomessa työmiehiä jotka ikävä kyllä vievät suomalaiselta rakennusmieheltä leivän suusta

lisäksi kun tiedetään se että monet ovat lähetettyjä rakennustyömiehiä tai vuokratyömiehiä heidän ei ensimmäiseen puoleen vuoteen tarvitse suomeen maksaa veroja ja siten olla osallisena tämän yhteiskunnan rakentamisessa

tältä osin ei tästä niin sanotusta ulkomaalaisten tai maahanmuuttajien tänne tulemisesta aina ole yhteiskunnalle sitä hyötyä jota me sillä tavoittelemme

tämä itse asia mistä halusin puhua oli tämä edeltävä rattijuopumusasia koska jäi sanomatta tästä ensikertalaisuuspykälästä se asia että mielestäni rikoksentekijän ymmärtäminen menee uhrin ja omaisten oikeuksien edelle

tämä on se perussyy tai perustelu sille että ei haluta antaa liian kovia tuomioita koska ei uskota että rangaistus ratkaisee sosiaalisen ongelman

yleensähän taustalla on sosiaalinen ongelma jos juodaan alkoholia ja ajetaan humalapäissään ja jopa surmataan ihminen tai vammautetaan hänet

mutta peruslähtökohdan lainsäätäjällä tulisi olla se onko tämän lain tarkoitus olla joku sosiaalisen ongelman ratkaisija vai onko sen tarkoitus jakaa oikeutta uhrin omaisille tai uhrille itselleen

tämä on niin perustavanlaatuinen kysymys että omaa oikeudenkäsitystäni vastaan sotii se että meidän lainsäädäntömme on liian lepsu joiltain osin

hallituksen esitys varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi niissä tapauksissa kun on syytä epäillä varoja käytettävän terrorismin harjoittamiseen on hyvä ja kannatettava asia

arvoisa puhemies

vielä tältä sisäministeriön hallinnonalalta haluaisin nostaa esille sen näkökulman josta tänään päivällä keskusteltiin nimittäin rahankeräysluvan poistumisen

tässä yhteydessä muistuttaisin myös siitä että perussuomalainen edustaja muistaakseni pirkko ruohonen lerner on tehnyt myös lakialoitteen siitä että terrorismin suunnittelu olisi myös rangaistavaa

ministerihän ei tänään suoraan sitä vastausta antanut tuleeko tämä sisällöltään toteutumaan niin kuin on julkisuudessa keskusteltu elikkä rahankeräyslupa tulisi vain ilmoitusluontoiseksi toimenpiteeksi

nykyinen lainsäädäntömme ei tunne vielä sitä käsitettä että valmisteltava rikos olisi rangaistava ainakaan terrorismin osalta

nykyäänhän rahankeräyslupa pitää hakea ennen kuin rahaa lähdetään keräämään johonkin hyväntekeväisyyskohteeseen mutta jos tämä muuttuu siten että se jälkikäteen ilmoitetaan ja rahaa saisi heti lähteä keräämään niin on aivan selvää että se tuo alalle paljon toimijoita jotka voivat jopa pilata tämän hyväntekeväisyystyön maineen koko maassa

toivoisin hallituksen myös kiinnittävän huomiota siihen että kyseinen perussuomalaisten tekemä lakialoite otetaan hallituksen toimesta käsiteltäväksi valiokuntaan ja saisimme siitä hallituksen esityksen kanssa

moni järjestö onkin jo osoittanut huolensa siitä että tässä asiassa pitäisi olla hereillä eikä antaa rikollisille mahdollisuutta lähteä hyväksikäyttämään ihmisten hyvää tahtoa ja ruveta keräämään rahaa muuhun kuin hyvään tarkoitukseen

keskustelu on lähtenyt puiminen neuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan lakivaliokunnan annettava lain lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen yhdeksästoista asia kuin ostoehdot täyttä asiaa lähdetään lakivaliokunta keskustelu keskustelu on lähtenyt voimme neuvoston ehdotus hyväksytään ja siellä ja

se on aivan liian kankea

kyllä tällaiset hallinnolliset toimenpiteet pitää toteuttaa jollakin muulla tavalla kuin kokonaan poistaa ja purkaa niitä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kahdeskymmenes vuosia voi nostaa ehdottaa että asiaa lähdetään lakivaliokuntaan keskustelu keskustelu päättyi kolmeen neuvoston ehdotus hyväksytään tänne saliin

arvoisa herra puhemies

tämä on merkittävä määrä tästä ei ole juuri puhuttu mitään mutta käytännössä se tarkoittaa sitä että kunnat säästävät siellä missä pystyvät

näin suuret säästöt viestivät selkeästi siitä että hoitoon pääsyn rimaa on nostettu ja näin me hylkäämme apua tarvitsevat mielenterveysongelmista kärsivät henkilöt oman onnensa tai omaisten nojaan

muistutan myös siitä että mielenterveyden keskusliiton mukaan viidennes alaikäisistä lapsista elää perheessä jossa vanhemmilla on mielenterveyden kanssa ongelmia

voisin luetella vaikka kuinka paljon näitä tilastoja siitä kuinka paljon masentuneisuutta on koululaisten ja lukiolaisten ja monien keskuudessa myös tavallisten perheellisten keskuudessa

toivoisin että hallitus tekisi jonkunnäköisen strategian mielenterveyden ongelmien vähentämiseksi ja erityisesti lasten ja nuorten tukemiseksi näissä kipeissä kysymyksissä

vielä toinen asia se koskee veteraanien tukemista

me usein pidämme kauniita puheita sotiemme veteraanien hyväksi ja täytyy todeta että kauan emme enää voi pitää sillä he poistuvat yhä kiihtyvämpää vauhtia keskuudestamme

toivon että asia otetaan sydämenasiaksi budjettia tehtäessä

työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta olisi paljon puhuttavaa aina nuorisotyöttömyydestä nuorisotakuuseen ja perheiden hyvinvointiin asti mutta tässä puheenvuorossa haluan keskittyä mielestäni olennaisimpaan kysymykseen

mielestäni tämä on hyvä vertailukohta siitä mitä ruotsissa tehdään eri tavoin kuin suomessa

sitten kun mennään vielä pienempiin yrityksiin alle viiden työntekijän yrityksiin niin ruotsissa on viisinkuusinkertainen heidän vientinsä määrä suhteessa suomalaisiin alle viiden työntekijän yrityksiin

tämä on merkittävä havainto nimittäin tämän vastaavan tilaston me näemme jossain määrin myös saksan ja ison britannian kohdalla sekä itävallan ranskan ja viron kohdalla

kun me tiedämme sen että suomessa lisäksi nämä pk yritykset ovat tuottaneet työpaikkoja huomattavasti enemmän kuin suuret yritykset niin onhan se järkevää lähteä tukemaan nimenomaan pk yrityksiä

sen takia on aiheellista kysyä minkä tähden hallitus yhteisöveron alennuksen osuudella miljardilla eurolla tukee ennen kaikkea näitä suuria yrityksiä työllistämisen näkökannalta tätähän perusteltiin silloin näin

olisin odottanut ja odottaisin että me nytten näistä virheistä ottaisimme oppia ja rupeaisimme panostamaan ennen kaikkea näihin mikroyrityksiin nimenomaan alkaen sieltä alle viiden työntekijän yrityksistä

yhtenä esimerkkinä voin itse kertoa kun olen joillain vienninedistämismatkoilla ollut tässä eduskuntatyöni ohessa että olen huomannut sen että riskinottokyky näillä ruotsalaisilla ja esimerkiksi britannian yrityksillä on toisenlainen

he ovat paljon nopeampia toimissaan heille valtio antaa erilaisia tukimuotoja jotta he voivat erilaisten yritysten kautta nopeasti vastata kysyntään esimerkiksi aasian markkinoilla

siellä on olennaista se että tämä niin sanottu yrityskeskus joita löytyy kiinasta tai euroopasta useita auttaa tämän byrokratian voittamisessa vaikkapa kiinassa

he ovat vieneet joitain kymmeniä suomalaisia pirkanmaalaisia yrityksiä kiinaan ja useat heistä ovat saaneet erittäin hyviä kauppoja syntymään ja neuvotteluja alkamaan siellä

ja siinä mielessä voitaisiin panostaa tähän nopeuteen ja ketteryyteen jotta me saisimme sadat tai tuhannet suomalaiset pk yrittäjät viemään hyviä vaikka metallialan tuotteita kiinalaisille toimijoille

puheaika alkaa päättymään mutta pääviesti on se että me saamme suomen kyllä nousuun jos me oikealla ja aidolla tavalla rupeamme panostamaan hyviin innovatiivisiin ja riskejäkin ottaviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin maassamme

taloudellisesti vaikeina aikoina yleensä on ollut tapana panostaa koulutukseen ja tietysti myös tutkimukseen ja kehitykseen sillä vain sitä kautta me pystymme saamaan eväitä nousuun

siinä mielessä täytyy muistaa että korkea sivistys ja osaaminen ovat elintärkeitä kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille ja ilman tätä suomi ei tule pärjäämään tässä globaalissa maailmassa

kun yritykset etsivät merkittäviä valtioita mihin ne pääkonttoreitaan sijoittavat ja työpisteitä laittavat niin kyllä ne katsovat sitä miten valtio panostaa tutkimukseen ja kehitykseen ja koulutukseen

siinä mielessä me tulemme näkemään tämän jatkuvan koulutuksen leikkauksen laskun vasta vuosien päästä jolloin työvoimaa osaavaa työvoimaa ei hakeudu eikä pääkonttoreita hakeudu tänne kun ei ole riittävästi sitä tietopääomaa heidän näkökannaltaan mitä he odottaisivat suomelta

tässä hallituksen esityksessä halutaan kaikille oppilaille tasavertaiset psykologi ja kuraattoripalvelut ja nyt sitä oltaisiin toteuttamassa siten että ne siirtyvät kunnalle

nythän oppilaitoksen sijaintikunta vastaisi opiskelijahuollon psykologi ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä ja siinä mielessä heille annettaisiin onneksi myös oikeus solmia ostopalvelusopimuksena yksityisen opetuksen järjestäjän kanssa nämä psykologi ja kuraattoripalvelut

elikkä hyvää tässä on se että se tuottaja paikkana yksityiskoulu voi jatkossakin olla koululla jos kunnat sitä ostopalvelusopimusta käyttävät

pelkona kuitenkin tai yhtenä pelkona on se että nämä palvelut voivat karata kouluista esimerkiksi terveysasemille tai yhteen isoon kouluun ja sen ison koulun alaisuudessa sitten on muita opetuspisteitä joissa näitä kuraattori ja terveyspalveluita ja psykologipalveluita ei välttämättä olisi niin helposti saatavilla

siinä mielessä toivoisin että hallituksen esitystä seurattaisiin ja katsotaan ettei tämän aidan alitse olevia kuntia olisi ha joo

unustapauksissa

yleiskeskustelu

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisälmiä kedon ja ettei se huonossa tapauksessa heikentäisi loppujen lopuksi niitten palveluitten saatavuutta

edustaja sasi kiinnitti hyvin huomiota siihen että suomeen pitää saada lisää investointeja syntymään ja ne pitää saada houkuttelevaksi erilaisin porkkanoin ja pitäisi mielestäni ottaa erilaisia keinoja käyttöön

tietysti valtio voisi jossain sijoitetusta riskistä tulla mukaan toisella tavalla tai antaa vaikkapa jonkunnäköisiä veroetuja koska verokilpailuksihan tämä maailma yritysten sijoitusten osalta on mennyt

ennen kaikkea näitten pienten yrityksien osalta mistä aikaisemmin puhuin nämä alkavat yritykset ja pienet yritykset kaikki tarvitsevat rahoitusta

lisäksi monet yritykset tarvitsevat käyttöpääomarahoitusta

nyt yrityksiä kaatuu jopa siinä tilanteessa että heillä on tuottavia kauppoja mutta he eivät saa pankeista eivätkä finnveralta projektin tai kaupan aikaisia rahoituksia tai takauksia syntymään

tällaista viestiä lähettävät nämä pk yritysten edustajat että rahoitus on hiukan tahmeaa

siellä tehdään aivan eri tavalla oppisopimuskoulutustoimenpiteitä kuin suomessa ja siellä nuorisotyöttömyys on lähes tuntematon käsite

vaikka me siellä käymme katsomassa niitä asioita niin me emme niitä kuitenkaan suomeen pysty soveltamaan koska täällä on sitten muut ongelmat kuten ammattijärjestöt jotka eivät hyväksy esimerkiksi tämmöisiä koulutusohjelman kaltaisia sopimuksia työntekijän ja yrittäjän välillä

meidän tulisi varmasti kansanedustajina tai voisimme jos me haluamme konkreettisempia toimenpiteitä tehdä vienninedistämismatkoja alkaa tekemään

yleensä ministerien matkoilla on toki mukana myös pk yrittäjiä mutta pääsääntöisesti ne ovat näitä suuryrityksiä jotka suurimman osan ulkomaankaupasta myös suomesta toteuttavat

esittäisinkin tämmöistä ajatusta hallitukselle pohdittavaksi voisiko seuraavan eduskuntakauden aikana aloittaa puheista tekoihin siirtymisen siten että jokainen kansanedustaja voisi ensi vaalikauden aikana näitten valiokuntamatkojen sijasta lähteä muutaman pk yrittäjän kanssa avaamaan heille ovia ulkomaan markkinoille

me tiedämme että suomalaisella kansanedustajalla on arvovaltaa esimerkiksi kiinassa ja monet mikroyritykset erityisesti tarvitsevat sinne byrokratian voittamiseen ja ovien avaamiseen poliitikkojen tukea

ja mitä tulee sitten tähän investointien tuloon suomeen niin kyllä meidän täytyy vakavasti miettiä uudelleen se pystymmekö me tarjoamaan yrityksille jotain sellaista mitä muualla ei pystytä tarjoamaan

esimerkiksi vaikkapa tämä datakeskusten tulo tänne on mahdollista ainoastaan siten että meillä on tarjota heille viestintäsalaisuus siltä osin että data täällä pääsee liikkumaan ilman nsan tai muun tahon urkintaa

arvoisa herra puhemies

olemme täällä tänään puhuneet ja eilenkin puhuimme sosiaali ja terveysalan alueelta jo lähestulkoon kaikki läpileikkauksena

tosi kunnioitettavaa että olet kiinnostunut näin perinpohjaisesti meidän murheistamme jos voi näin sanoa ja siinä mielessä haluan nostaa esille vielä yhden näkökohdan jota en ole vielä kuullut

suomessa on erittäin hyvä sosiaali ja terveyshuolto siitä me saamme kiittää meidän yhteiskuntaamme koska täällä kuitenkin pelin henki on se että kaikista pidetään huolta ja heikointa yksilöä ei jätetä

eräs asia minua kuitenkin on monesti mietityttänyt ja se on se että me tiedämme että näinä aikoina valtavasti suorituspaineita tulee yhteiskunnasta niin nuorille kuin vanhemmille ihmisille näkyviin siten että on paljon psyykkisiä ongelmia

me olemme ottaneet tämmöisen avopalvelulinjan ja nykypäivän yhteiskunnassa näkyy hyvin paljon ihmisiä jotka perheitten keskellä joutuvat elämään päivästä viikosta ja vuodesta toiseen mielisairaan omaisen tai läheisen kanssa

nämä ovat huomattavasti pienempiä määriä kuin on joskus aikanaan ollut ja vähän pahoin pelkään sitä että me olemme tehneet semmoisen tehostetun linjan näissä toimissa että me laitamme monet sairaat suoraan sanottuna kadulle ja kotiin selviytymään

kiitän ministeriä siitä että haluatte pitää huolta näistä heikompiosaisista ja seuraisitte myös tätä voitaisiinko jossain vaiheessa jonkun näköistä tutkimusta tehdä jos näitä ei ole riittävästi vielä tehty miten me voisimme saada nämä oikeasti sairaat ihmiset myös tarvitsemansa hoidon piiriin

arvoisa puhemies

se on nämä omaishoitotilanteet sillä kyllähän tässä niin käy että omaishoitotilanteet tulevat tämän johdosta kasvamaan sillä usein varmasti omaiset joutuvat enemmän ja enemmän kantamaan huolta iäkkäistä henkilöistä jotka eivät sinne laitoshoidon tai vanhainkodin palveluitten piiriin enää pääse

heidän työpanoksensa on merkittävä ja siinä mielessä täytyisi myös huomioida heidänkin taloudellinen kestävyytensä ja jaksamisensa ikäihmisten hoitamisessa

olisin yhden asian vielä halunnut huomioida että on totta kai kannatettavaa se että iäkkäiden ihmisten kotona asumista pitää kaikin keinoin tukea ja auttaa heitä asumaan kotona mahdollisimman pitkään mikäli he sitä itse haluavat

mutta sitten on myös tilanteita joissa ikäihmiset eivät pääse millään keinolla laitoshoitoon tai vanhainkotiin

tällaisia yhteydenottoja me kaikki päättäjät saamme jatkuvasti ja siinä mielessä pelkään pahaa että nytten kun näitä hanoja lyödään kiinni näissä laitoksissa niin vielä vaikeampaa tulevaisuudessa on päästä vanhainkotiin

arvoisa herra puhemies

olemme pääosin samaa mieltä siitä että valtion velkakehitystä pitää pyrkiä hidastamaan jotta lapsemme saisivat elää hyvinvointivaltiossa meidänkin jälkeemme

talousarvioesityksen moitteet perussuomalaisilla koskevat hallituksen painottamaa tasa arvoista budjettia jollaiseksi hallitus budjettia toistuvasti kutsuu

mielestämme tasa arvoista ei ole se että useissa esityksissä ei ole ymmärretty leikkausten vaikutuksia ennen kaikkea lapsiin nuoriin ja kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin

kaikille koulupaikasta ulkopuolelle jääneille nuorille tulee tarjota työtä opiskelua tai valmennusta syrjäytymisen ehkäisemiseksi

arvoisa puhemies

olisin halunnut vielä puhua hiukan vanhuspalvelulain tyrmäämisestä jossa hallitus syyllistyi mielestäni vastuun pakoiluun

arvoisa puhemies

perussuomalaiset tulevat esittämään oman tasa arvoisen vaihtoehtobudjetin jossa korjaamme tämän hallituksen esittämät virheet kiitos ennustajat niitä saa lyödä muut jyski vaikka voisi olla edustajat filatoff mäkelä kantola skinnari eerola louhelainen pahoin ja